aiotaanko nyt laittaa romukoppaan nuo tärkeät suunnitelmat kun meille on sanottu että tie olisi vain toteuttamista vaille valmis kunhan rahat saataisiin

siitä voimme olla kiitollisia että ympäristövahinkojen estämiseksi pystytään tekemään kaikkemme

samalla ei voi muuta kuin ihmetellä myöskin hallituksen koulutuspolitiikan linjauksia ja ristiriitoja siitä että ammatillisen koulutuksen laatua halutaan tälläkin hallituksen esityksellä parantaa mutta toisessa vaakakupissa on kovat ammatillisen koulutuksen leikkaukset

mutta toivon että hallitus on tietoinen myöskin siitä että toisaalla pohjois suomen aluehallintovirastossa on huomattavan pitkät ympäristöluparuuhkat

liikenneturvallisuus on tärkeä asia

mutta sillä tämän direktiivin ja nyt suomessa olevan lain perusteella ei voida perustella tämän yrittäjäkuljettajien työajan tärkeyttä ja hyvyyttä

tässä ei ole kyse ainoastaan talvivaarasta vaan monesta muusta teollisuuden muunkin kaivannaistoiminnan ja maatalouden ympä ristölupien ruuhkasta

elinkeinoelämä kärsii nyt tällä hetkellä näistä luparuuhkista ja toivon että elyjen rahoittamisen lisäksi myöskin aluehallintovirastot saavat tarvittavat lisäresurssit

valiokunnassakin kun sitä käsiteltiin todettiin että ajopiirturin tekstin pitäisi riittää siihen että sillä todennetaan milloin on ajettu ja milloin ei

mutta voidaan sanoa että edelleenkään toisen asteen koulutukseen meillä eivät kaikki peruskoulunsa päättäneet nuoret pääse

koulutustakuu tämä yhteiskuntatakuu nuorisotakuu ei ole vielä saavuttanut sitä linjausta että koulutuspaikkoja olisi tarpeeksi nuorille

siksi on hyvin ristiriitaista puhua ammatillisen koulutuksen uudistamisesta niin kiihkeään ja hyvään sävyyn kuin opetusministeri teki koska nämä leikkaukset kohdentuvat nimenomaan sille nuorisoasteelle

kun ammatillisen koulutuksen vetovoima tänä päivänä on erittäin hyvä niin se on ristiriidassa sen kanssa mitä me haluamme sitten koulutukselta tulevaisuudessa

koulutuksen laatuun satsaaminen on tietysti tärkeää mutta se vaatii myöskin resurssinsa

on hyvä että tutkinnoissa on lähdetty liikkeelle siitä että aikaisempi kokemus työelämävastaavuus luetaan ja katsotaan tärkeäksi koska jatkokoulutuskelpoisuuden pitää olla myöskin ammattikoulun yksi rakentava elementti

työelämälähtöisyys työssäoppiminen ovat juuri niitä asioita joita tämän päivän elämässä pitää korostaa

tarvitsemme entistä enemmän ammatillisessa koulussa myöskin sellaista yleistä valmiutta ja valmiuksia lisäävää opetusta matematiikassa ja kielissä etenkin

arvoisa puhemies

suomi on harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa

opetussuunnitelmien osaamisperusteisuus on kysymysmerkki tässä vaiheessa koska kun resursseja ei lisätä niin miten nähdään ja katsotaan aidosti että tämä tutkintouudistus pystytään toteuttamaan siellä paikallisella tasolla

tarvitsemme entistä enemmän yksilöllistä ohjausta ja opetusta oppilaille entäpäs opettajien työ ja työn lisääminen ja työn kuormittavuus tässä asiassa

opetusryhmien kokoa pitäisi olla ohjaamassa ennen kaikkea oppilasaines erityisesti erityisoppilaitten määrä

opetuksen ohjaus opetusryhmäkokojen pienuus tai siis sen suuruus on tässä mielessä myöskin nostettava tapetille koska me tarvitsemme juuri tähän tutkintouudistukseen nojaavassa uudistuksessa yksilöllisyyttä ohjausta entistä enemmän

pienen suomen menestyminen euroopassa ja maailmalla lepää sivistyksessä koulutuksessa ja hyvässä itsetunnossa

keskusta on esittänyt että raskas liikenne tarvitsee nyt tähän aikaan polttoaineveron palautusjärjestelmän

euroopan unioni ja komissiokaan eivät sitä estä lainsäädännöllisesti me voimme sen toteuttaa

hallitus ojentaa nyt kunnille porkkanaa ryhmäkokojen pienentämiseksi

raskaan liikenteen tienkäyttömaksujen käyttöön ottamista pitäisi myöskin harkita

kun he lähtevät esimerkiksi niihin työssäoppimisjaksoihin sinne työpaikoille niin se ei ole ihan yhden tunnin keikka kun sinne lähdetään

me tarvitsemme tietysti uusia tuloja ja tulonlähteitä ja kitkeäksemme myöskin harmaata taloutta tuo tienkäyttömaksujen käyttöönotto olisi paikallaan

mikä hintalappu tällä vaatimuksella on sitä en ole kuullut kertaakaan

olemme puhuneet näistä vinjet järjestelmistä joissa suomalaisille kotimaisille kuljettajille emme tietenkään taas raskauttavia kuluja haluaisi laittaa vaan ne voitaisiin korvata polttoaineveron palautusjärjestelmän avulla myöskin tämä tienkäyttömaksujen käyttöönotto muiden kuin suomalaisten osalta

nyt hallituksessa te olette suunnitelleet iskeä toisen asteen koulutuksen kimppuun

kuten aluksi jo totesin niin ammatillisessa koulutuksessa on todella isoja uudistuksia juuri parhaillaan menossa ja tämä tulee kaiken päälle

siksi on kohtuullista että eduskuntakäsittely on tietysti jouhevaa ja reipasta mutta ennen kaikkea annetaan jo hyvissä ajoin signaalit siitä oppilaitoksille miten tämä asia tutkintouudistus ja opetussuunnitelmat tullaan toteuttamaan

ovatko nämä suunnitelmat totta

on kohtuutonta antaa sellaisia uudistuksia oppilaitoksille että siellä ei pystytä vastaamaan myöskin aikataulullisesti niitten tutkintojen täytäntöönpanoon ja siksi aikataulu on todellakin tiukka ja sitä haluan alleviivata puheeni lopuksi

arvoisa puhemies

koulutuspolitiikka hämmästyttää

yksi on kotimainen puhdas elintarviketuotanto

maatalouden kannattavuutta pitää parantaa

toinen on kotimaiset uusiutuvat energiamuodot juuri se mistä äskettäin puhuttiin

te haluatte kierrättää kirjoja ja niin edelleen millä tämä nyt sitten toteutetaan

me olemme siis erittäin huolissamme siitä että koulupudokkaita on olemassa ja toiselle asteelle siirtyminen ei tapahdu aivan kaikkien kirjaimien mukaisesti oikein

mutta onko tässä ta loudellisessa tilanteessa oikein että te vielä pyritte toteuttamaan tämän oppivelvollisuusiän korottamisen

vai luovutteko suunnitelmista

metsänhoitoyhdistysten rahoitus ja toiminta ovat muuttumassa

nyt lakisääteisistä metsänhoitomaksuista luovutaan ja tulevaisuudessa yhdistykset siis kanavoivat vapaaehtoisista metsänomistajien jäsenmaksuista sekä liiketoiminnan tuotoista tämän tulevaisuuden rahoituksensa kanavoi kanavoivat sen sekä liiketoiminnan tuotto

ministeri koskinen te totesitte että toimintaa säädellään edelleenkin tällä erityislailla ja arvioitte että ehkä viiden vuoden kuluttua olisi aika katsoa tarvitaanko vielä metsänhoitoyhdistyksille erityislakia vai ei

pidän tärkeänä että tuo tarkastelu tehdään koska kuitenkin velvoitteet jätetään näille yhdistyksille

miten metsänhoitoa suoritetaan ja se että ei laiteta kapuloita rattaisiin kun puuta pitää saada liikkeelle ja puukaupan pitää pystyä edelleen kannattamaan

pidän hyvänä sitä että lisätään metsänomistajien valinnanvapautta pakkojäsenyyksiä ei enää tulevaisuudessa ole ja yhdistysten jäsenten oma mielenkiinto ja aktiivisuus palkitaan sitten tässä toiminnassa

siirtymäajasta kysyisin myöskin ministeriltä että pidättekö sitä kohtuullisena tämän uuden toimintaympäristön tulevaisuuden näkövinkkelistä ja myöskin siitä että monella metsänhoitoyhdistyksellä on työntekijöitä palkattuja työntekijöitä tällä hetkellä

pystyvätkö tulevaisuudessa metsänhoitoyhdistykset tämän erityisen erilaisen rahoituskanavansa mukaisesti pitämään palkallisia palkattuja työntekijöitä näissä metsänhoitoyhdistysten tehtävissä

arvoisa puhemies

koulutuksen saavutettavuus saatavuus laatu ja koko kansakuntamme sivistys ovat kokeneet kovia tämän vaalikauden aikana

nämä ovat pahasti heikentäneet meidän koulutuksen laatua kaikilla koulutuksen asteilla

nämä väliaikaisesti toteutetut säästöt aiotaan nyt tehdä pysyviksi

perustuslakivaliokunta ja myös itse sivistysvaliokunta ovat antaneet sellaista palautetta tämän lain valmistelusta ja vaikutusten arvioinnista että näitä on heikosti arvioitu

me tarvitsemme kaikki eurot niin valtiolta kuin kunniltakin tähän koulutuksen järjestämiseen ja minua ihmetyttää myöskin se että hallitus tai myöskään valiokunta ei pysty osoittamaan miten nämä säästöt toteutetaan lukiokoulutuksessa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa

on selvää että kunnat eivät aivan varmasti pysty eivätkä kykene kompensoimaan näitä valtion leikkauksia omilla rahoillaan siellä paikallisesti

arvoisa herra puhemies

viime vaalikaudella toteutettiin toisen asteen sähköinen yhteishaku

jos ja kun hallituksen esityksellä on tavoitteena koulutustakuu korkeakouluihin niin pidän esitystä vallan hyvänä mutta näen ristiriitaisuuksia sille että nyt ammattikorkeakouluilta ollaan leikkaamassa aloituspaikkoja

siksi arvoisalle opetusministerille olleet viestit omasta maakunnastanikin pohjois pohjanmaalta oulun seudulta ovat olleet että aloituspaikkoja näille kasvukeskuksille tarvitaan ammattikorkeakouluihin erityisesti ja toivon että viestit ovat menneet perille

vai onko mahdollista että valtioneuvosto jakaa niitä muillekin myös ehkä kolmelle kumppanille niin kuin tässä on vähän väläytelty

hallituksen esitys on kahdesta syystäkin erinomainen siinä mielessä että todellakin tämä valtakunnallinen yhteishaku saataisiin nyt aikaan näitten kahden korkeakoulun kanssa yhdessä mutta toisaalta myöskin siinä että yhteishaussa hyväksyttäisiin vain yhteen hakukohteeseen elikkä korkeakouluun

silloin toivon että näitä aloituspaikkoja jää sitten mahdollisimman usealle opiskelijalle eikä tätä kassoissa ja maksuissa ja oleellista useammalla kaksoisolemista useammassa koulutuskohteessa ole olemassa

arvoisa puhemies

mutta jää lakiin ja tähän hallituksen esitykseen muutamia ajatuksia joita olen miettinyt ja joihin kannattaa huolella perehtyä kun tämä nyt sivistysvaliokuntaan käsittelyyn menee

minua hämmentää suuresti että kuntaministeri ei puolusta omaa tonttiaan

ensimmäinen asia on se voidaanko tällä kiintiöllä sitä että suositaan ensikertalaisia hakijoita korkeakouluihin pitää oikeutettuna yhdenvertaisuuden ja tasavertaisen kohtelun toteutumisen kannalta ajatellen vaikka sitä elinikäistä oppimiskaarta

te kyykytätte kuntia ja kuntalaisia leikkaamalla miljarditolkulla kuntien valtionosuuksia

te teetätätte nyt kuntien päättäjillä sen työn mikä kuuluisi teille

veronkorotuksia on varmasti luvassa lähes puolella kunnista ja palveluiden karsintalistoja ollaan kunnissa tekemässä kun niitä ei ainakaan nykyisessä hallituksessa saada aikaan

vaikkakin täältä kuultiin tilastoja siitä että ensikertalaisia hakijoita korkeakouluun on enemmistö silti aina sinne mukaan tulee muitakin

kokoomuksen edustajien on turha puhua tällä hetkellä normitalkoista

te olette näiden rakenneuudistusohjelmien papereitten mukaisesti listaamassa kuntiin lisää velvoitteita joita edustaja tiilikainen jo luetteli

kunnille ollaan sälyttämässä uusia tehtäviä kotihoidon tuen jakamisesta pitkäaikaistyöttömien siirrosta oppivelvollisuusajan pidentämisestä ja kustannukset maksatetaan kunnilla

mutta paljon isomman kysymyksen paikka on siinä mitä yliopistot ja korkeakoulut sanovat itse siitä että me annamme eduskunnasta lain jolla mennään tavallaan yliopistojen autonomiaan siihen keitä ne valitsevat opiskelijoikseen omaan yliopistoonsa

arvoisa herra puhemies

mitä sanovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut tästä

saamieni tietojen mukaan pelson vankilan johtaja on vaihtunut ja ensi töiksi on ilmoitettu että vankilan luonnetta muutetaan ja yksi osasto lakkautetaan

arvoisa puhemies

koulutuksen välivuosien karsiminen ja nivelvaiheiden helpottaminen tai poistaminen koulutusasteiden välillä on erittäin tarpeellista ja tämä lakikin varmasti siihen pyrkii

uskallan väittää että liikkuvan poliisin lakkauttaminen heikentää liikenteenvalvonnan asiantuntemusta

uhkana on että liikenteenvalvonnan resursseja suunnataan muihin tehtäviin jotka poliisivoimissa ovat lisääntyneet vuosi vuodelta

kysynkin oikeusministeri brax teiltä

erityisesti katson että opintojen ohjaus kaikilla koulutuksen aloilla on tärkeää

toimivatko oikeusministeriön alaisen rikosseuraamuslaitoksen virkamiehet hallituksen tekemien linjausten mukaisesti vai vitkutellaanko nyt tahallaan vaalien yli

liikkuvan poliisin tehtäväkirjohan on laaja

liikennevalvonnan lisäksi liikenneturvallisuus koulutustyö tekninen valvonta sekä harmaan talouden torjunta ovat eräitä tärkeimmistä töistä

mutta en malta olla ottamatta esille sitä asiaa kun puhuttiin äsken lukijoiden opinto ohjauksen ja resurssien parantamisesta miten se tehdään yhdessä kaikkien niiden suurten säästöjen edessä joihin opetus ja koulutuspuoli joutuu tämän vaalikauden aikana

arvoisa ministeri

arvoisa puhemies

minäkin kannatan hallinnon keventämistä mutta nyt tämä hallituksen esitys ei sitä tee

nykyiset kalatalousalueet ja vesitalousalueiden omistajat menettävät päätösvaltaa ja piste

jokaiseen poliisilaitokseen perustetaan liikennevalvontatoimisto ja valtakunnallinen liikenneturvallisuuden ja valvonnan ohjaustoimisto

minun mielestäni nämä ely keskukset kaappaavat nyt viranomaisvaltaa ja vielä tässä hankalassa valtion taloudellisessa tilanteessa

mistä se otetaan

nykyiset kalatalousalueet ja vesistöjen omistajat pystyvät kyllä huolehtimaan paikallisesti ja paikallisista olosuhteistaan nämä kalastuksen mitoitukset

toivoisin että missään nimessä tämä teidän toivomanne asetus näistä kalojen ylä ja alamitoista ei tule voimaan se mikä ensimmäiseksi meille on esitetty

sivistys ja kulttuuri kuuluvat kaikille mutta miten tämän asian on arvottanut hallitus

eihän tämä maailmanloppu ole mutta yksi kanki kaskessa kun puhutaan yrittäjistä ja kuljetusyrittäjistä ja kuljetusalasta ylipäätään kun mietitään minkälaisia kustannuksia ja lisävelvoitteita kuljetusyrittäjiä kohtaan tämäkin hallitus on harjoittanut

alkuperäiskarja on geenipankkeineen siellä paikalla vankien työntekoa on myöskin erityisesti tässä vankilassa ja olemme olleet vankeinhoidon keskittämistä vastaan

tämä heikentää monen erityisryhmään kuuluvan maahanmuuttajan eläkeläisen lapsen mahdollisuuksia vapaaseen sivistystyöhön

tuon tuosta tämän vaalikauden aikana olemme pohjois pohjanmaalla ja kainuussa saaneet kuulla että muutoksia tehdään vain ja ainoastaan virkamiestyönä eduskunnan ja hallituksen tahtotilasta piittaamatta

itsenäisen ammatinharjoittajan työaikaa aletaan nyt lailla säätämään

mitä aiotte tehdä jotta kaupallinen kala tuolla kalatiskeillä tästä paranee

silloin myöskin kohdistuu varmasti sitten opintomaksuihin korotuksia ja tämä heikentää myöskin varmasti osallistumista osassa ryhmistä

juuri tästä vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta kaikki asiantuntijat lähestulkoon ovat antaneet jo nyt lausunnon että se pitäisi asettaa lain tasolle

samaan hengenvetoon voi todeta että maakunnan orkestereiden ja teattereiden rahoitus myös vähenee ja se madaltaa myöskin tasa arvoista sivistystä ja kulttuurin mahdollisuuksia eri puolilla suomea

laki velvoittaa itsenäisiä kuljettajia koskevaa alaa ja se täydentää ajo ja lepoaika asetusta